arvoisa puhemies

me olemme kaikilla keskeisillä talouden työllisyyden viennin ja teollisuustuotannon mittareilla koko euroopan unionin kaikista huonoimpia kolmen huonoimman maan joukossa

tämä kysymys on loppuun käsitelty

satsaamalla erittäin kovasti uusiutuvaan energiaan ja merkittävästi suomessa tuotettavaan ydinvoimaan otamme siis pitkän askeleen oikeaan suuntaan

tähän liittyen tässä yliopistorahan jaossa huomattiin että savonlinnan opettajankoulutus on sinällänsä erittäin kustannustehokasta ja näin on tältä puolelta hyvin hoidettua mutta yliopiston sisäisessä rahanjaossa korostuvat erityisesti tutkimukseen tohtorituotantoon ulkopuoliseen rahoitukseen liittyvät kriteerit ei se kuinka tehokkaasti ja kuinka hyvin yliopisto kouluttaa opettajia ammattiinsa

meidän mielestämme jotka emme hyväksy hallituksen tätä esitystä jolla toisaalta parannetaan puun ja turpeen kilpailukykyä toisaalta tämä rajoite merkitsee tosiasiassa sitä että tuon parannuksen alta vedetään matto pois

se on ihan hyvää

ideana myöskin on että niitä varoja jäsenmaksurahoja joita ei tule käytettyä jotka palautuisivat muuten jäsenmaille otettaisiin nyt käyttöön kaikki nämä miljardit

nyt te murskaatte hallinnonalan toisensa jälkeen ne toiminnallis taloudelliset traditioon perustuvat hallinnolliset kokonaisuudet ne alueet jotka kantavat tällä hetkellä aluekehitysvastuun elikkä maakunnat ja erityisesti siellä missä maakunta ja vaalipiiri on sama tämä demokratia toteutuu myöskin erinomaisella tavalla

arvoisa puhemies

milloin hallitus tekee niitä ratkaisuja joilla kasvu saadaan aikaan

arvoisa puhemies

hallitus tuo lähipäivinä budjetin täydennyksen eduskuntaan ja tarkoitus on että innovaatiotuella tuetaan niitä yrityksiä koska se on sallittua tukea

kansalaisten maksettavaksi syöttötariffijärjestelmästäkin jää kaikissa oloissa jokin määrä maksettavaksi mitä pienempi sitä parempi ilman muuta

mutta laitetaan maakuntahallinnon sijasta nimi lääninhallinnoksi jos se teitä tyydyttää kunhan annetaan valta niille maakunnille että ne siellä saavat

aluekehityksessä te hyväksytte sen että lähes kolmannes lähtee itä ja pohjois suomen eu aluerahoituksesta seuraavan seitsemän vuoden aikaan ettekä ole kertonut kompensoitteko te sitä jollakin tavalla

näin ovat sanoneet kaikki energiankäyttäjät

kuukausi perä perää jolloin aina hallitus joutuu kertomaan että työttömyys on pahempi kuin vuoden takaisessa tilanteessa

kun ne tulevat eri tarpeisiin muun muassa laajakaistayhteyksien rakentamiseen koko euroopan alueelle ja moniin muihin hyviin tarkoituksiin kyllä ne omalta osaltaan elvyttävät myös suomen taloutta aika merkittävästikin

hallitus on kuluvan vuoden lisätalousarviossa ja ensi vuoden varsinaisessa päättänyt lisätä tuntuvasti investointitukia uusiutuvan energian investoinneille

yksikään puuenergiaa chp tuotannossa käyttävä laitos tai edes suomen sahat eivät ole pitäneet kannatettavana tätä hallituksen esitystä rajata tukikelpoisen puun määrä hallituksen esittämällä tavalla

ministeri urpilainen te yritätte nyt selittää takinkäännöstä sanomalla että suomi vaatii vakuuksia

meidän puheenjohtaja on puhunut miljardien rahastosta sitä me tarvitsemme jotta ne suomalaiset innovaatiot voidaan tuotteistaa tehdä yrityksiä synnyttää työpaikkoja ja hakea sitä kautta menestystä maailmalla

niiltä osin kuin raha keskushallinnosta tulee keskushallinto lähettää niin kuin ruotsissakin sen näille alueille siellä nimi on lääni mutta meillä maakunta kunhan se saa valtuuden sieltä alueelta ja päätösvalta on alueilla

näin ollen valiokunta päätyi ehdottamaan että olisi tarve pohtia pitäisikö yliopistojen rahanjakokriteereitä tältä osin kehittää että ne huomioisivat erilaisen koulutuksen

urpilainen retoriikassa nyt jo tunnusti mutta teoissa ei vieläkään

arvoisat edustajat täällä on joukko varsinaisia pyydettyjä puheenvuoroja

tai tilanteissa joissa meillä on bioenergiaa kaikki paikat suomessa täynnä mätänemässä metsiin te teette ratkaisuja joiden seurauksena uralin takaa kaukaa kärrätään meille tänne energiaa

tämä kysymys on loppuunkäsitelty sillä seuraa kysymys edusti

minusta arvoisa puhemies pelkästään jo tämä verotulojen tasausjärjestelmään nyt synnytettävä muutos riittää perustaksi siihen että voi kannattaa tämän asian hylkyä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

näillä ensimmäisillä askelilla on tarkoitus että kuljetaan kohti niitä strategisia tavoiteasetantoja joita selonteko pitää sisällään

jos kreikan velkoja saneerattaisiin suomi menettäisi täsmälleen samassa suhteessa sitä vähäistä vakuuttaan

minä ymmärrän että tätä piilevää kynnystä pitää laskea ja siinä tasauspaikkajärjestelmä on paljon paljon toimivampi järjestelmä kuin konsanaan nyt tässä teidän esittämänne ajatus

nyt olisi aika mielestäni ja se on suomen keskustan kanta suomen ottaa selvä kanta ja asettua tukemaan sitä mitä monet ekonomistit tänä päivänä sanovat hyväksyä se että hallittu velkasaneeraus toteutetaan niissä maissa jotka eivät itse kunnolla selviä ja pääse jaloilleen ja sillä tavalla antaa uusi alku tälle euroopalle

minä ymmärrän että teillä ei ole nyt oikein voimavaroja sijoittaa koska te epäonnistuitte sen tuloratkaisun aikaansaamisessa joka olisi tarvittu välttämättä jotta rohkeita ratkaisuja olisi voitu tehdä hallituksen toimesta

arvoisa puhemies

tämähän on huomioitu nyt jo muun muassa sotakorkeakoulun osalta että siinä tiede on vähän semmoisessa roolissa kuin tämä ammattiin valmistava osuus

ministeri pekkarinen sai jatkaa lause loppunut me arvoista arvoisa puhemies

mutta sillä ehdolla ja niillä edellytyksillä että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin joilla työn tuottavuutta parannetaan ihan oikein eikä leikata tekesiltä ja muilta ja koulutuksista niin kuin te teette että hallitus ryhtyy ihan oikein toimiin joissa työpanoksen määrää lisätään että hallitus ryhtyy toimiin jotta meidän kilpailijamaitamme paljon nopeampi yksikkökustannusten nousu jatkossa estetään

tai sähkön siirrossa hallituksen esityksessä tänne eduskuntaan pääkaupunkiseudun siirtoverkon kustannuksista osa siirtyisi kaikkien muiden suomalaisten maksettavaksi

suomi on siis luonnonvaroiltaan sittenkin aika rikas maa

vaikka sitten kreikka menisi tilttiin joutuisi eroamaan eurosta suomen hallitus ei moiseen menettelyyn siis velkojen anteeksiantamisen osittaiseen saneeraukseen suostu

mutta jatkan kuitenkin

kun se sitä on meillä on paljossa vastuu

edustaja soininvaara kun te puhutte tästä tasauksesta ja kiinteistöverosta

investointituilla liikkeelle lähteville taataan siirtymämahdollisuus syöttötariffeihin investoijan niin halutessa ja investointituki takaisin maksamalla

vaikka meillä mikä on erinomainen asia suuria biotehtaita ollaan rakentamassa niiden jälkeenkin vaikka ne kaikki nousisivat pystyyn puuta kyllä riittää kaikkiin näihin tarpeisiin

häkämies toivoi että voisin murtumatta tämän vastauksen antaa

me olemme osaava tieteen teknologian ja tutkimuksen suurmaa ja kun meillä kaikki nämä valmiudet on meillä on erityinen vastuu osaamisen pohjalta näiden luonnonvarojen kestävä

ensinnäkin niin että normaalista poiketen luen paperista puheeni ja toisekseen sillä perusteella että luen sellaisen puheen minkä valiokuntaneuvos on kirjoittanut alusta lähtien loppuun asti niin että tässä ei ole ensimmäistäkään pekkarisen omaa sanaa

onko niin niin kuin jonkun rivin välistä olen havainnut että te olette vähän vihjaillut että taakse jäänyt on pääministeri kataisen hallituksen aikaista ja että nyt jotenkin tilanne muuttuisi

kiitos siitä

tasaushan lasketaan keskimääräisestä verotulosta kussakin ryhmässä ja näin ollen en ole ollenkaan varma ja vakuuttunut siitä että tämä tekisi jotenkin erityistä oikeutta niille kuntaryhmille jotka äsken mainitsi tele enää olekaan varma ja mainitsitte

minä suhtaudun ja hallitus suhtautuu äärimmäisen vakavasti siihen tilanteeseen että työttömyys on nyt jo vaikea se vielä vaikeutuu ja niin kuin täällä nyt on todistettu jo monta kertaa hallitus myöskin varautuu aineellisesti niihin lisäresursointeihin mitä tämä tilanne kerta kaikkiaan edellyttää

sitten huomattiin että yliopistojen kohdalta hallituksen tai valtioneuvoston koordinaatioryhmä alueellistamisen koordinaatioryhmä ei käsittele tällaisia muutos tai lakkautuspäätöksiä joten valtiolla ei koskaan oikeastaan arvioida sitä onko yhteiskunnan kokonaisintressin mukaista lopettaa vaikkapa tässä opettajankoulutus savonlinnassa vaikka se aiheuttaa huomattavia kiinteistöjen tyhjällejäämisongelmia ja sillä saattaa olla iso vaikutus koko aluetalouteen joten esitämme harkittavaksi että koordinaatioryhmältä pitäisi myös näissä yliopistojen päätöksissä vähintäänkin pyytää lausunto mitä tämä uudistus tarkoittaa valtion kokonaisintressissä

se on toinen viestini

kaiken lisäksi tällainen rajaus jossa osa energiapuusta saa täyden tuen ja osa vain puolittaisen johtaa sellaiseen byrokratiaan että se on aivan mahdoton byrokratia

antakaa hivenen tarkempaa ikään kuin selitystä retoriikan sijaan

arvoisa puhemies

se tarkoittaa sitä että ne pankit jotka ovat holtittomasti luotottaneet menettävät ja niiden omat maat emmekä me joutuvat pääomittamaan näitä pankkeja

me tähtäämme siihen että suomi ottaa niistä askelmerkeistä jotka teimme viime vaalikaudella vielä paljon uljaampia askeleita kohti puhdasta päästötöntä energiaa

arvoisa puhemies

rajamäen ja myös monien muiden poliitikkojen kanssa ja se on torjuntavoitto näin voi varmasti sanoa ja myöskin ed

ja ryhmäpuheenvuoroihin

lupaatteko että tilanne vihdoin nyt teidän johtamassanne hallituksessa muuttuu ja millä keinoilla aiotte tämän muutoksen nyt vihdoin tehdä että tämä työttömien nöyryytys loppuu

minä uskon että vaikka nyt on vaikeuksia telakkateollisuudella suomessa erityisesti näitten risteilijöitten osalta niin me kykenemme löytämään menettelytavat jolla tämä tärkeä toimiala pysyy elinvoimaisena myöskin tulevaisuudessa suomessa enkä pidä ollenkaan mahdottomana etteikö loistoristeilijöitä tilata

leikkaaminen veronkorotus leikkaaminen veronkorotus tilanteessa jossa kansantuote supistuu kaiken aikaa tarkoittaa sitä että kestävyysvaje etääntyy kaiken aikaa ja ollaan entistä suuremmassa ja syvemmässä suossa

tämän jälkeen kun me sitoudumme tulevia vuosia silmällä pitäen linjaan joka palauttaa meidän kilpailukykymme me voimme sen päälle ottaa selvästi lisävelkaa ja sillä sitten tehdä niitä välttämättömyysinvestointeja tulevaisuusinvestointeja joita suomi selviytyäkseen tarvitsee

nyt investointituella liikkeelle ja jos sitten se investoija katsoo että kannattaa kuitenkin siirtyä syöttötariffiin me lähdemme siitä että silloin maksamalla pois tuon tuen voi päästä syöttötariffijärjestelmän piiriin

muutosturva siihen varatut rahat

näin pitääkin tapahtua ja tässä suomen nimenomaan yksi niistä harvoista kolmen an maista joilla ei ole omia sijoituksia noissa maissa pitää heiluttaa lippua ja kääntää uusi suunta euroopassa niin kuin erittäin monet asiantuntijat ja ekonomistit ja tiedemiehet tänä päivänä sanovat

siitä mitä jatkoon tulee kun tässä aiemmassa puheenvuorossa viitattiin myöskin näihin erilaisiin biovaihtoehtoihin ehkä nyt ei voi eikä pysty tässä yhteydessä enemmän sanomaan mutta minä uskon että suomessa seuraavan viiden vuoden aikaan lähtee liikkeelle kolme todella suuren luokan biojalostamoa ja toivotaan että yksi noista ratkaisuista voisi sijoittua sitten varkauteen

siihen ei nyt ole ainakaan alkuvuoden osalta tarvittu niin paljon likikään rahaa kuin siihen on varattu ja siinä yksi lähde mitä voidaan jo nopeasti käyttää tähän koulutustukeen ja tukityöllistämisen tarpeisiin

ja kolmas on kyllä se että tällä tavalla rajaten tukikelpoisuus ja tukikelvottomuus tai vain osittainen tukikelpoisuus merkitsee samalla sitä että vain niiden jotka hallitsevat näitä puuvirtoja kannalta tämä on edullinen mutta pienyrittäjien ja pienten energialaitosten kannalta tämä ei todellakaan ole edullinen järjestelmä

talousvaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota erittäin vakavaan markkinatilanteeseen joka on alkanut enenevässä määrin näkyä myös reaalitaloudessa

hallituksen omat toimet eivät ole kaikin osin olleet linjassa sen kanssa mitä hallitus lupaa

en jatka enkä pitkitä istuntoa enempää osaltani

se iso kysymys mielestäni kuuluu

sellaista hyväntahtoisuutta ylipäänsä mistä tahansa rahalaitoksesta maailmalta on vaikea löytää ja erityisen vaikea on löytää sitä kreikasta

strategia ei tarkkaan määrää mikä määrä esimerkiksi puun energiakäytöstä tulisi kohdistua puusta tuotettavaan lämpöön sähköön tai nestemäiseen polttoaineeseen

jo pelkästään tällä perusteella ja monien muidenkin seikkojen syiden joita täällä on hyvin tuotu esille hylkyä voi kannattaa mutta myös tämä tasausjärjestelmän muutos antaa aiheen todellakin kannattaa tämän asian hylkyä

hallitus on kotimaisuutta iskenyt päähän sillä että turpeen verotusta kiristettiin ja ennen kaikkea kotimaisen puun käytön tukea vähennettiin merkittävästi

arvoisa puhemies

kykeneekö hallitus esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen kanssa nyt sellaiseen vuoropuheluun jolla saadaan aikaan sellainen ratkaisu että markkinat uskaltavat diskontata tulevan kehityksen ja lähtevät investoimaan

tilanteesta ulos pääsyyn ei löydy riskitöntä keinoa

tiedän ja tämän uskallan sanoa että tällaiset neuvottelut ovat nytkin jo käynnissä

mitä tulee sitten siihen että henkilöverotuksessa me kiristämme ministeri te olette aivan oikeassa

sen lisäksi tarvitaan lisäbudjetissa vielä ihan selvä reaalinen lisäys näihin tarpeisiin jotta riittävä tukityöllistämisen ja koulutustuen taso kyetään pitämään yllä ja hallitus on tähän sitoutunut

sen sijaan on selvää että mikäli talouden tila edelleen heikkenee ja kääntyy kohti taantumaa ja lamaa tulee suomi avoimena ja vientiriippuvaisena maana kärsimään suhteessa monia muita maita enemmän

kysymys teille johonka ette vastannut äsken ensimmäisessä puheenvuorossanne

tosiasiassa se on epäilyni

näin kotimaisuus väistyy nyt kovaa kyytiä ja kivihiili tuolta uralin takaa tänne kärrättävä kivihiili valtaa tilaa monissa suomalaisissa energialaitoksissa

sitten tämä johti isompaan havaintoon että voi olla että meillä syntyy savonlinnan tapaisten kaupunkiseutujen kehityksessä huomattavia pulmia sen takia että kun kukin osaviranomainen tekee tämän oman päätöksensä niin nämä kaikki säästöt leikkaukset ja lakkautukset voivat kohdistua pitkälti samoille paikkakunnille yliopistot tuomioistuinlaitos sitten poliisi syyttäjäviranomaiset ja listaa voi jatkaa aika pitkään

me luotamme siihen että markkinat alan tutkimus ja markkinat osaa parhaiten tehdä tämän valinnan mikä on tietty raaka ainepotentiaali ja mikä on tehokkain optimaalinen käyttö optimaalisin käyttö tuon raaka ainepotentiaalin osalta

aikooko hallitus toimia niin että se pyrkii perimään pois nämä perusteettomasti vastoin tätä sopimusta myönnetyt ylimääräiset bonukset

arvoisa puhemies

ervv puitesopimuksen muutos on nähtävä tätä taustaa vasten

kykeneekö hallitus esimerkiksi kuntasektorin kanssa sellaisiin ratkaisuihin että siellä saadaan aitoja rakenneuudistuksia ei vain leikkauksia aikaan niin kuin te nyt olette tehneet

on tullut yllättäen voisi sanoa ehkä näin kyllä monenmoisia esteitä nyt sillä tiellä kun pitäisi löytää paikkoja minne rakentaa